hyvin monta kertaahan näissä tilanteissa on juuri kysymys siitä että tarvitaan nopeasti se henkilökohtainen kontakti tapaaminen kohtaaminen ja sen asian selvittäminen ettei se pitkity

tästä meillä on ikäviä surullisia esimerkkejä olemassa että kun tämä asia ei ole toteutunut näissä kouluampumistapauksissa esimerkiksi niin on ollut kysymys siitä että opiskelija on odottanut vuoden ajan pääsyä psykiatriseen palveluun

näin ollen on tietysti aika surullista näin jälkeenpäin tätä asiaa käydä läpi mutta nyt meillä on ehkä paremmat mahdollisuudet tässä sitten todeta näitä toimenpiteitä ennakoivia toimenpiteitä

hyvinvointisuunnitelmaan pitää kirjata myös tämä oppilashuoltoasia tulevaisuudessa ja tämäkin tietysti velvoittaa sitten koulua ja kuntaa katsomaan että kaikki asiat ovat järjestyksessä

tässä vaiheessa vielä yksityisessä ja valtion perusopetuksessa olevat oppilaat jäävät ulos tästä psykologi ja kuraattoripalveluiden velvoittavasta piiristä mutta siirtyminen ratkaistaan valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä ja se tietenkin tehdään myös nopealla aikataululla

tässähän nyt toteutetaan sitä oikeuskanslerinkin huolta tai vaatimusta siitä että nämä palvelut on laitettava kuntoon ja tässä myös edesautetaan sitä

kaikkea ei tarvitse ajatella ihan pelkästään annettavana rahana täältä valtion taholta vaan myös sitä kautta että tällä pystytään ehkäisemään niitä lastensuojelullisia toimenpiteitä mitä meidän maassamme vielä ihan liian paljon joudutaan tekemään elikkä me säästämme sitten toisaalta siellä puolella ja tietenkin myös autetaan lasta siellä oikeassa ajassa eli ennakoivasti

edustaja mäntylälle voin todeta kun tuossa puheenvuorossaan hän sanoi että hallituksen ohjelmaan ei ole kuulunut ryhmäkokorahojen jakaminen tai ryhmäkokojen pienentäminen

arvoisa rouva puhemies

opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan on kohdistunut näinä vuosina hyvin paljon säästövaatimuksia ja tämä on asettanut uudistusten ja rakennemuutosten läpiviennin toisaalta hyvinkin tarpeelliseksi ja toisaalta myös hankalaksi

näistä ovat mainittavimpia perusopetuksen laadun kehittäminen erityisoppilaiden koulunkäynnin edellytysten parantaminen koulupudokkuuden estäminen sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen ja nuorisotakuu

perustuslaissa on taattu oikeus toimeentuloon

tämä ei kuulosta hyvältä toimintasuunnalta kun samalla tehtävät lisääntyvät

osaava ohjelman nimeen on vannottu

opetusministeri ja hallitus on täysin pettänyt opettajat voidaan ihan hyvin sanoa suoraan

perusopetuslain uudistuksessa ollaan tuomassa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen ryhmiin

ajatuksena ja toimenakin kaunis ja kannatettava mutta niissä ja muissakin ryhmissä tarvitaan riittävän pienet ryhmäkoot jotta niin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kuin yleisopetuksen oppilaatkin saisivat riittävästi opettajan ohjausta ja apua

arvoisa puhemies

uudistuksessa ollaan lisäämässä tuloksellisuuden osuutta

se asettaa toki vaatimuksia oppilaitokselle toimintansa parempaan suunnitteluun ja tehostamiseen niin oppisisältöjen kuin henkilöstön kouluttamisen osalta mutta tuottaa myös laadullista tulosta oikeaan suuntaan

myös henkilöstön asemasta luvattiin silloin huolehtia

taannoin opetusministeri kiurun järjestämässä kuulemistilaisuudessa tuli esille hyvin kummallisia piirteitä siitä että eräällä eduskuntapuolueella on suuri halu jakaa lapsen päivä jonkinlaisiin lokeroihin eli ne tunnit jolloin lapsi syö nukkuu tai käy vessassa olisivat päivähoitoa ja ne tunnit jolloin tehdään jotain kasvatuksellista aktiviteettia olisivatkin varhaiskasvatusta

eli helpotusta yliopistojen tilanteeseen ei ole luvassa

hallituksen toimenpiteiden myötä yliopistojen perusrahoitus heikkenee ja aluepoliittisesti tärkeitä sivutoimipisteitä esimerkiksi useita opettajankoulutuslaitoksia uhkaa lakkautus niin kuin täällä on jo moneen kertaan tuotu esille

sdp on jättänyt tästä asiasta myös laki aloitteen ja tulemme sen omassa vaihtoehtobudjetissamme huomioimaan

hallitus on kehunut vuoden alussa toteutettua yliopistouudistusta kovinkin runsaasti

ministeri ajaa jääräpäisesti tuntijakouudistusta vaikka kunnilla ei ole mitään mahdollisuuksia tai edellytyksiä sitä toteuttaa

niitä rahoja ei ihan mistä vain budjetista vedellä

muutenkin valinnaisuuden näin suuri kasvattaminen on taloudellisesti mahdotonta ja pedagogisesti järjetöntä koska se tehtäisiin yhteisten perusopintojen kustannuksella ja liian varhaisilta luokilta alkaen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olemme omassa vaihtoehtobudjetissamme esittäneet lisäystä julkisoikeudellisten yliopistojen perusrahoitukseen jotta kaikki ei jäisi kerjuun varaan ja humanistiset ja kasvatustieteelliset tieteenalat täysin katoaisi korkeakouluistamme

kaiken kaikkiaan haluamme vaalia kasvun edellytyksiä pitämällä kiinni inhimillisistä voimavaroista ja niiden täysipainoisesta hyödyntämisestä toimivan koulutuksen avulla

sinivihreän hallituksen toimet ovat olleet päinvastoin eriarvoistavia

silloin en ymmärrä ollenkaan sitä että tuntijakouudistuksessa ollaan ensimmäiseltä luokalta vähentämässä äidinkielen tuntimäärää jonka pitäisi nyt päinvastoin kasvaa

arvoisa puhemies

tuntuu vähän hullulta siinä mielessä että näitä teemahankkeita on kehitelty ja eteenpäin laitettu jos sitten kuitenkin rahoituksessa onnutaan

hyvin kulkemista ajatellen

eräs vaikeus on koululaisten koulumatkaturvallisuus

omassa kunnassani on lapsia kuljetettu kouluun jo vuosia sen takia kun koulumatka on niin vaarallinen kevyen liikenteen väylien puuttumisen ja raskaan rekkaliikenteen takia

tänä vuonna kuitenkaan tuota apurahaa ei edes saatukaan

tämä määrärahojen leikkaus tarkoittaa sitä että normaalilla perustienpidolla ja nykyisillä määrärahoilla ei pystytä ylläpitämään tiestöä siinä kunnossa jota liikenteen näillä määrillä vaadittaisiin varsinkaan kun lähtökohtana ovat myös tiestön liikenneturvallisuuteen perustuvat vaatimukset

vielä omasta seutukunnastani

siellä liikkuu päivittäin suuri määrä raskasta puuteollisuuden kuljetuskalustoa ja vaikka nyt metsäteollisuus näyttää välillä huonoja merkkejä niin uskomme edelleen puuteollisuuden voimaan tulevaisuudessa emmekä halua olla poissulkemassa niitä edellytyksiä joita teollisuuden harjoittaminen meiltä vaatii

peruskunnostuksetkin ovat täysin kesken

jos rataverkkomme olisi paremmassa kunnossa voisimme siirtää muun muassa puuteollisuuden kuljetuksia yhä enemmän rautateille jolloin säästäisimme tiestömme paineita raskaan kuljetuksen osalta

nopeusrajoitukset uhkaavat jälleen myös lisääntyä jos radanpitoon ei saada lisää rahaa

tähän hankkeeseen näkisin suotavan määrärahoja pikimmiten

voisin esittää monenlaisia lukuja siitä esimerkiksi miten paljon todellisuudessa tämä perusopetuslain muutos erityisopetuksen osalta tulee tarvitsemaan elikkä jos puhutaan niistä luvuista niin sitten voidaan heittää ihan toisenlaisia numeroita kehiin

myöskään uusia raiteita ei ole varaa rakentaa

elikkä me voimme sitä rahaa tietysti lisätä ja lisätä ja sitä tarvitaan tietysti paljon enemmän ihan oikeasti mutta se todellisuus on siinä että ne ryhmät ovat kuitenkin liian suuria ja siihen tämä hallitus ei ole halunnut puuttua millään tavalla kaikista hyvistä esityksistä huolimatta

tänä päivänä keskisuomalainen maakuntalehti kertoo että keskisuomalaisten on turha odottaa että junamatka jyväskylästä helsinkiin lyhenisi dramaattisesti lähivuosina

edustaja peltonen kosketusta palloon ennen arvoisa puhemies

heinonenkin sanoi ideaalisia omien oppimisedellytysten mukaisia opetusta vaativia tilanteita

se on tuonut meille hyviä oppimistuloksia

professori kemmis on myös viitannut siihen että suomessa päätöksentekijät keskittyvät liikaa tutkimuksen osalta oppimistulosten mittaamiseen ja niiden käyttämiseen talouden ja tuotannon palvelijana

testeissä verrataan vain asioita joita on helppo verrata kuten matematiikkaa tai luonnontietoa mutta niissä ei verrata esimerkiksi niitä taitoja joilla lapsi kasvaa ja rakentaa oman elämänsä puitteet

arvoisa puhemies